se oli hyvä ratkaisu mutta nyt tarvitaan vielä tähän lainsäädäntöön näitä tarkennuksia kuten äsken mainitsin

tämä hallituksen jättimäinen energiapaketti ja energiakokonaisuus tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa suomen talouskasvun turvaajana suomen työllisyyden parantajana ja suomen aluekehityksen tasapainottajana

arvoisa puhemies

sdpn ryhmäpuhe oli vähän huolestuttava mutta onneksi ryhmäpuheenjohtaja heinäluoma vähän pehmentää tätä sdpn aluksi kylmähköä linjaa uusiutuvan energian rahoituspaketteihin

kankaanniemi

minusta ed

toivon mukaan vielä valiokuntakäsittelyssä saadaan varmuus siitä että myös sosialidemokraatit ovat aidosti uusiutuvan energian todellisen lisäämisen kanssa ei niin kuin tässä kreikan talouspaketissa että ollaan periaatteessa takana mutta käytännössä vastaan

sen takia tähän pelastusoperaatioon on meillä iso intressi lähteä mukaan että meillä vientiteollisuus voisi toimia ja rahamarkkinat voisivat toimia koska suomen velka valitettavasti kasvaa jatkossa ja jos korkotaso nousee se heijastuu meille korkomenoihin ja lyö paineita talouden tasapainottamiseen

jos edustaja rajamäki tämä edellisen hallituksen veropolitiikka oli huonoa energiaverojen osalta niin miksi te sitten vielä niihin korotuksiin olette esittämässä lisää veroja

tämä oli näitten parin päivän aikana rehellisin puheenvuoro sdpn suunnalta kun otetaan huomioon mitä näitä ympäripyöreitä kirjauksia aiotaan toteuttaa

sitten edustaja kalliorinteelle joka ehti poistua kun hän sanoi että edellinen hallitus otti velkaa ja meillä pitäisi olla nyt vaihtoehto

arvoisa puhemies

meillähän on vaihtoehto

miljoona euroa päivässä vähemmän velkaa valtiolle miljoona euroa päivässä enemmän kunta ja muihin palveluihin ja miljoona euroa enemmän päivässä talouden kasvun vauhdittamiseen

takuueläkkeellä parannettiin pienintä eläketurvaa toteutettiin alimpien äitiys ja sairauspäivärahojen tasokorotus ja perhe etuisuuksien sitominen indeksiin todella merkittäviä isoja asioita pienimmän eläketurvan piirissä olevien ihmisten kannalta ja lapsiperheitten kannalta

arvoisa herra puhemies

kun kuuntelin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja sasin puheenvuoroa niin tuli samanaikaisesti sekä oikein hyvä olo että toisaalta surullinen olo

ministeri ihalainen käytti pääosin erinomaisen puheenvuoron sanotaan niin että keskustan edustajien jälkeen ylivoimaisesti parhaan ja varmasti teillä on edellytyksiä vieläkin haasteellisempiin tehtäviin

hyvä olo tuli siinä mielessä että edustaja sasi esitti erittäin täsmällisen ja tarkan analyysin viime vuosien päätöksentekotilanteesta hallituspuolueen edustajana tunnustaen sen tosiasian että hallitusohjelman solmimisen jälkeen talouden kuva muuttui nopeasti mutta hallitus tuli aina vain muutamia askelia ei vain kuukausia vaan jopa puoli vuotta ja vuosi jäljessä siinä mitä olisi pitänyt tehdä

te panette kymmeniä miljoonia sinänsä aivan oikeaan tarkoitukseen kasvurahastoon mutta kun nämä yhteiskunnan ongelmat ovat niin suuret ja valtiovarainministeriön virkamiehetkään eivät usko hallituksen toimiin että niillä saataisiin kasvua aikaan niin me haluaisimme miljarditason rahaston ja siihen tarvitaan sitä pääomaa jota voitaisiin ottaa sitten vähemmän tuottavista tase ja muista eristä

täällä puheenjohtaja sipilän esittämät kohdat perustuivat kunkin toimialan omaan arvioon esimerkiksi kotimaisen energian lisäämiseksi biotalouden strategian toteuttamiseksi kotimaisen ruuantuotannon lisäämiseksi ja matkailun edistämiseksi

tätä keskustakin on kritisoinut oikeastaan pääkritiikkinä että hallitus ei ole tätä talouden kuvaa pystynyt hahmottamaan riittävän aikaisin ja vastaamaan näihin haasteisiin riittävän nopeasti

arvoisa puhemies

meillä on maatalous siinä tilanteessa että pitäisi pystyä eri keinoin luomaan tulevaisuudennäkymää ja tämä meillä suomessa käytössä oleva luopumistukijärjestelmä on ollut hyvä elementti näitten tilakauppojen aikaansaamiseksi

ne ovat konkreettisia tavoitteita

surullinen mieli tulee siitä kun meidän kaikkien kannalta on huono juttu että talouden tasapainottamistoimia kasvua lisääviä toimia ei ole saatu aikaisemmin tehtyä

samalla tavalla näitä sukupolvenvaihdoksia pitäisi tietysti edistää myöskin muissa pk yrityksissä mutta nyt puheena oleva maatalous on tietysti hyvin tärkeä kysymys

elikkä tämä ikärajan nostaminen kolmella vuodella on kova juttu kun katsotaan maatiloja tiettyjen erityispiirteitten kautta

keskustalla olisi ollut valmius ja olisi valmius ratkaista tätä työurakysymystä nopeammassa aikataulussa kuin hallituksella

se kertoo siitä että nämä nuoret luottavat tulevaisuuteen ja luottavat siihen että suomalainen yhteiskunta haluaa turvata poliisien resurssit myös pitkällä tähtäimellä

hallitus siirtää sen seuraavan eduskunnan ja hallituksen päätettäväksi niin kuin siirtää käytännössä lähes kaikki muutkin rakennepolitiikan ratkaisut ehkä muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta

jos jatkaja tulee tilalle voi sanoa ei kovin nuorena niin se merkitsee sitä että kyllä siinä tilan kehittämiseltä putoaa monta vuotta pois ja vastaavalla tavalla tietysti viljelijän ammatin raskaus merkitsee sitä että on kohtuullista että kohtuullisessa vaiheessa tila voidaan luovuttaa jatkajille

te olette täällä jokaisessa pääluokassa esittäneet lisää rahaa sinänsä hyviin asioihin mutta te tällä toiminnalla viette täysin uskottavuuden siltä että isänmaan asioita pitää hoitaa pitkäjänteisesti eikä tätä toimintaa voi perustaa siihen että kaikkiin hyviin asioihin nyt ja heti lisää huolehtimatta siitä miten tämä talous hoidetaan pitkällä tähtäimellä

on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin joissa on korostettu kattavan ampumarataverkoston merkitystä

tämä lakiesitys mikä hallitukselta on tullut tähän maatalouteen liittyen noudattaa tätä hallituksen linjaa jossa maataloutta rokotetaan kaikista voimakkaimmin ja nyt on kysymys sosiaalipolitiikan heikennyksistä vaikka muutoin ministerit vakuuttivat että kenenkään sosiaaliturvaa ei heikennetä vaan parannetaan mutta viljelijöiden ammattikunta on tässä poikkeus ja saa hallitukselta valitettavasti karumman kohtelun

kotihoidon tuen puolittaminenhan käytännössä on käsittämätön päätös koska se tulee merkitsemään kunnille arviolta noin parinsadan miljoonan lisäkustannuksia ja tietysti perheitten valinnanvapaus siinä samalla menee

ampumaurheilu reserviläistoiminta ja metsästys ovat kaikki tärkeitä harrastusryhmiä ja myöskin kilpailua tietyssä mielessä

tässä mielessä kattavan ampumarataverkoston säilyminen jatkossa on äärettömän tärkeää

aivan kuten edustaja sasi mekin olemme kritisoineet tätä kuntapakettia siinä että kuntien pakkoliitokset eivät tuo säästöjä

se on kuitenkin varmin tae sille että me pystymme varmistamaan sen että myös jatkossa meillä on poliiseilla asianmukaiset resurssit ja kansallinen sisäinen turvallisuus pystytään hoitamaan

toivoisin että valiokuntakäsittelyssä tätä voitaisiin juuri näitten käytännön esimerkkien mitä täälläkin on esille tullut valossa nostaa

mikä se uusi määrä olisi se pitäisi arvioida kuitenkin niin että se on oleellinen tekijä siinä että tämmöinen kattava ampumarataverkosto meillä tulee säilymään

herra puhemies

tässä mielessä samalla tavalla itsekin katson että se marraskuun loppu on kyllä suomen talouden tulevaisuudenkin kannalta hyvin tärkeä deadline ja nyt näyttää siltä että sieltä siirretään monia ratkaisuja uuden hallituksen ja eduskunnan tehtäväksi

varmasti oli niin että siinä tehtiin eräitä ampuma aselain kiristyksiä tiukennuksia aseensaannin kiristyksiä joita voitaisiin nyt arvioida uudelleen

arvoisa puhemies

eilen keskusteltiin täällä liikenne ja viestintäministerin alustuksen pohjalta infrakysymyksistä ja yleinen huolenaihe maakuntien edustajilla oli että maakuntien lentokentistä ollaan pudottamassa esimerkiksi oulu tavalliseen maakuntasarjaan vaikka kysymyksessä on pohjois suomen vilkkaiten liikennöity lentokenttä

tässä yhteydessä se soveltuvuustesti voitaisiin poistaa ja keventää tätä byrokratiaa ja samalla tavalla muutoinkin arvioida onko siinä aselaissa sellaisia kysymyksiä jotka nyt hivenen rauhallisemmissa ja ei niin dramaattisissa tunnelmissa voitaisiin arvioida vähän kylmäpäisemmin jotta voidaan turvata aseharrastajien ampuma aseen luvansaanti ja kaikki ne edellytykset koska kyse on todella rehellisestä suomalaisesta joukosta joka harrastaa tätä sydämestään ja sille pitäisi olla kaikki edellytykset

arvoisa puhemies

olen itse päätynyt pitkällisen harkinnan tuloksena siihen että tässä yhteydessä ei ole syytä luopua jalkaväkimiinojen käytöstä

ne ovat puolustustarkoitukseen tarkoitettu asejärjestelmä ja tässä mielessä eivät uhkaa keitään eivätkä mitään jotka eivät tule luvatta tänne suomen rajojen sisäpuolelle

siis aivan käsittämätöntä kun näitten teitten varrella asuu valtavan paljon ihmisiä ja tärkeiden raaka ainevirtojen kannalta yksityisteitten kunto on aivan ratkaiseva asia

puhemies

olisi ollut toivottavaa että pohjoisen ministeri olisi torpannut heti tämän vuorineuvos ollilan työryhmän esityksen joka tähtää siihen että ne jotka asuvat haja asutusalueilla ja joilla on pitkät työmatkat tai jotka tarvitsevat paljon autoa saavat isomman laskun veron muodossa jatkossakin ja ne jotka ovat parhaiten ansaitsevia pystyvät uudistamaan autokantaa hyötyvät uudistuksesta parhaiten

puolustusmäärärahoja leikataan hallituksen toimesta erittäin voimakkaalla tavalla

täytyy sanoa että puolustusmäärärahat ja maatalous ovat olleet ne leikkurin kohteet joihinka hallitukselta on löytynyt laajaa yksimielisyyttä ja rajummin kuin mitä keskimäärin muuten ovat nämä budjetin leikkaukset

on aivan käsittämätöntä että vasemmistoliittolainen ministeri menee kuittaamaan ainakin nyt siltä näyttää tällaisen esityksen joka lisää entisestään epätasa arvoa maan eri osissa ja myöskin erilaisen tulotason omaavien ihmisten osalta koska kyse on tasaverosta aivan selkeällä tavalla

tähänkään ei oikein mielestäni asiallisia perusteita ole jos ajatellaan pitää uskottavasta puolustuksesta kiinni ja kaikella tavalla myöskin siitä perustasta mikä meillä on pitkään ollut tässä suomalaisessa yhteiskunnassa

tässä ei tietenkään kannata lähteä kiihkoilemaan eikä keräämään mitään pisteitä mutta tässä taloustilanteessa satojen miljoonien käyttöön korvaavien järjestelmien rakentamiseen jotka ovat vielä huonompia järjestelmiä meillä ei ole varaa

keskusta tähtää siihen että me panostamme jatkossa entistä enemmän meidän luonnonvaroihin niiden hyödyntämiseen kotimaiseen ruokaan kotimaiseen energiaan muihin luonnonvaroihin

tähän edelliseen

suurpetopolitiikasta sen verran että nämä petovahingot ovat lisääntyneet voimakkaasti ja se kertoo siitä että meillä suurpetokanta on liian suuri

onko nyt käymässä niin että tämän hallituksen aikana hallitus ajaa tämän makeran alas pääomat nollille pystyy ehkä jotenkuten nämä investoinnit hoitamaan tällä kaudella mutta seuraavalle hallitukselle jää sitten perustan rakentaminen tulevaisuuden maatalouden investointien rahoittamiseen

te ette ilmeisesti saa hallituskumppaneitanne mukaan siihen että nykyinen hallitus linjaisi konkreettisesti mikä on se investointien rahoitusvaihtoehto jatkossa

arvoisa puhemies

mukana ovat olleet myös perussuomalaisten kaupunginvaltuutetut kokoomuksen kaupunginvaltuutetut vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut yhtään demaria meillä ei valtuustossa ole tällä hetkellä

keskusta haluaa panostaa pk yritystoimintaan ja nyt tämä veroratkaisu korotti käytännössä henkilöyritysten verotusta mikä oli väärä ratkaisu

me haluamme luonnonvaroja sen takia hyödyntää että se on nopein tapa saada vaihtotasetta korjattua kotimaisen energian muun muassa turpeen puun käytön lisäämisellä

me haluamme itse päättää päivähoidon peruskoulun kulttuuri ja vapaa aikatoimen teknisen toimen ja kaupungin kehittämistoimista omassa kotikunnassamme mutta me näemme että sosiaali ja terveyspalvelut pitää saada alueellisesti huomattavasti laajemmille hartioille

olemme tehneet tästä valtuuston yksimielisen päätöksen heti valtuustokauden alussa ja olemme lähettäneet tämän vastauksen myöskin valtiovarainministeriölle silloin kun näitä kysymyksiä on tehty

mutta tänä päivänä kaikki puolueet haluavat olla edistämässä bioenergian käyttöä ja jopa hallitus myönsi virheen ja korjasi väärät päätökset turpeen ja metsähakkeen kilpailukyvyn osalta

olemme esittäneet miljarditason rahastoa jolloinka valtion tasetta pannaan tehokkaampaan käyttöön niin kuin meidän puheenjohtaja on sanonut pannaan valtion tase parempiin töihin

eli me luotamme siihen että haapavetiset valtuutetut tekevät haapaveden kannalta parhaita päätöksiä mutta näissä sosiaali ja terveysasioissa tarvitsemme laajemmat hartiat

tässä mielessä tämä keskustan kasvurahastomalli toisi parempia tuloksia koska nyt on kiire päätöksillä ja sen takia pienen mittakaavan ratkaisuilla ei näitä valtavia ongelmia hoideta

puhemies

fennovoiman pyhäjoen ydinvoimalahanke on suomen kokonaisedun mukainen

se lisää kilpailua sähkömarkkinoilla turvaa käyttäjien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä suomessa parantaa suomen energiaomavaraisuutta tukee suomen energia ja ilmastopolitiikan päästövähennystavoitteita ja on tasapainottamassa alueellista kehitystä

kunta asioistahan me olemme pitkälle samaa mieltä että tämä viiden vuoden ratkaisu tietää sitä että alkuvaiheessa kustannukset nousevat ja sen takia sillä ei tätä rakennepolitiikan ratkaisua hoideta

se oli hyvän yhteistyön tulosta jossa isänmaalliset voimat halusivat turvata suomalaista puolustusta ja on hyvä että meillä on tältä osin toteutettu ratkaisuja ja on katsottu tätä puolustusvoimien toimintaa ja isänmaan puolustamista hyvin korkealla priorisoinnilla

näin toivoisi toki jatkossakin olevan mutta nämä budjettiluvut ovat valitettavasti toisenlaisia

kun hallitus on muutoin keskittänyt toimintaa pääasiassa kehä kolmosen sisäpuolelle niin tämä fennovoima hanke on eräällä tavalla maakuntien teollisuuden ja sähköyhtiöitten vastaisku

mikäli me haluamme ajaa kivihiiltä alas luopua tuonnista ja mikäli me haluamme kantaa huolta hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta niin me tarvitsemme uutta perusvoimaa ja ydinvoimaa tässä tapauksessa ennustettavuutta sähkön hintaan ja tehokkuutta tällä tavalla perusvoiman tuotantoon

arvoisa puhemies

orpo hyvin rauhallisella ja asiallisella tavalla perusteli tätä kokoomuksen kantaa siinä ei toimi logiikka sen takia että tämä laki joka nyt säädetään antaa kunnille oikeuden ja vapauden hakea ratkaisu kainuunkin maakunnan osalta eli se edellyttää kaikkien kuntien yksimielisiä päätöksiä tähän kokeiluun menemisestä ja samalla tavalla olisi voitu toimia myöskin muualla suomessa

ilomielin

vain talouskasvun varmistamisella arvoisa puhemies me pystymme varmistamaan sen että me pystymme huolehtimaan sosiaaliturvasta palveluitten rahoituksesta ja siitä että kansakuntamme ei lähde näivetyskierteelle

luotan siihen että kun hanke toteutetaan suomen lainsäädännön ja säteilyturvakeskuksen valvonnassa joka on maailman tiukinta normien osalta ainakin korkeaa tasoa tämä hanke täyttää myöskin ja sen pitää täyttää nämä turvallisuuskriteerit ja se on totta kai kaikille itsestään selvä asia

tässä mielessä olisi ollut paikallaan avata tämä mahdollisuus vakinaistaa tämä kainuun järjestelmä tällaisenaan ja antaa samanlainen mahdollisuus mikäli kunnat olisivat halunneet

tämä hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä on osa hallituksen todella mittavaa uusiutuvan energian edistämispakettia ja ohjelmaa

meidän pitää muistaa että kainuu on laajojen etäisyyksien harvan asutuksen maakunta ja tässä mielessä se ansaitsee erityiskysymyksen ja huomion

on myös tärkeää ja välttämätöntä että jotta lopullinen rakentamislupa myönnetään fennovoima täyttää kaikki ne vaatimukset mitä valtioneuvosto ja eduskunta hyväksyessään tämän hankkeen asettavat myöskin tämän omistajuuteen liittyvät asiat

arvoisa herra puhemies

täytyy sanoa että tällä hallituskaudella tullaan hyvin historiallisella tavalla lisäämään uusiutuvan energian käyttöä kaikella tavalla sekä sähköntuotannossa lämmöntuotannossa yhdistelmätuotannossa että liikenteen polttoaineena

kun yrittää katsoa mikä on vasemmisto opposition suuri talouspolitiikan linja jolla pitäisi vastata kansainvälisen talouden haasteeseen niin ainoa mikä jää käteen on se että lisää valtionvelkaa ja velkaa tuleville sukupolville

mutta samanlaisia alueita joissa kunnat olisivat voineet päättää yhteistyöstä näin on varmasti muuallakin

ihmettelen syvästi vasemmistoliiton ja vihreitten kritiikkiä liittyen tähän kunnallisten sähköyhtiöitten osallistumiseen tähän fennovoima hankkeeseen

tällä on erityisen paljon myönteisiä vaikutuksia myöskin aluekehitykseen koska tätä raaka ainetuotantoa harjoitetaan luonnollisesti koko maan alueella ja erityisesti maaseutualueella

tämä on suuri mahdollisuus myöskin suomalaiselle maaseudulle ja maataloudelle noin laajasti ottaen mutta haasteetkin ovat todella kovat sillä vain kannattava maataloustuotanto voi turvata jatkuvuutta ja sitä että suomalaiset voivat hyvin pitkälle syödä myöskin kotimaista ruokaa tulevaisuudessa

minä ja suomen keskusta luotamme siihen että kunnallisessa demokratiassa osataan tehdä oikeita ratkaisuja eikä tässä salissa tai yksittäisellä edustajalla voi olla enempää viisautta kuin niitten energiayhtiöitten hallituksilla ja toimivilla johdoilla jotka tekevät näitä päätöksiä

tässä mielessä tällä uusiutuvan energian laajalla paketilla on ilmastotavoitteet ja hyvien ilmastotavoitteitten ohella myöskin hyvin merkittävää myönteistä aluekehitysvaikutusta erityisesti niille alueille joilla muutoin työpaikkojen luominen ei ole niin itsestäänselvää ja helppoa